arvoisa rouva puhemies

on hyvä aloittaa puheenvuoro kannattamalla edustaja ihalaisen tekemää esitystä lähettää tiedonanto valiokuntakäsittelyyn ja hänen tekemäänsä ehdollista epäluottamuslausetta

näitä asioita on pitkään pidetty arvossa mutta valitettavasti hallitus on politiikallaan ja toimintatavoillaan murentamassa sekä koulutustasoamme osaamistamme että vakaata yhteisymmärrykseen ja sopimiseen pyrkivää suomalaista kulttuuria

yhdessä tekemisen tilalle on tullut keskinäisen luottamuksen rapauttaminen puutteelliseen valmisteluun perustuvat pakkolait ja pelolla johtaminen

heikko kasvu ja kasvanut työttömyys ovat seurausta paitsi finanssi ja eurokriisiä seuranneesta investointi ja kysyntälamasta johon myös hallituspuolella tänään viitattiin myös elinkeinorakenteemme muutoksesta eli siitä että elinkeinoelämämme ei ole kyennyt tällaisessa taloudellisessa tilanteessa viemään tuotteita maailmalle vastaamaan siihen kysyntään mitä edelleen olisikin

tarvitsemme siis toimia joilla tuetaan kotimaista kysyntää ja ostovoimaa saadaan investointeja liikkeelle ja vauhditetaan elinkeinorakenteemme ja vientisektorimme rakennemuutosta ja uudistumista

hallitus nojaa politiikkaansa prosentteihin mutta se ei vaivaudu perustelemaan niitä tai käyttämiään lukuja eikä altistamaan niitä avoimelle ja kriittiselle tarkastelulle

hallituksen esittämät kovat ja väärin kohdennetut leikkaukset ihmisten toimeentuloon ostovoimaan palveluihin sekä ennen kaikkea koulutukseen ja osaamiseen ovat haitallisia kasvun ja uudistumisen näkökulmasta

nämä leikkaukset heikentävät kilpailukykyämme ja talouttamme tilanteessa jossa nimenomaan uudistuminen osaamisen vahvistaminen ja luovuuden tukeminen ovat tärkeämpiä kuin aiemmin

hallituksen työmarkkinapaketissa sitä kutsutaan täällä kilpailukykypaketiksi mutta minun mielestäni on ehkä reilumpaa ja rehellisempää puhua työmarkkinapaketista on monia elementtejä joihin pitää tarttua monia kohtia joita jokainen järkevä ihminen kyseenalaistaisi ja kritisoisi

hallitus uskoo että tämä luo kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja

on tärkeä kysyä nyt tässä vaiheessa ovatko nämä toimet tehonneet ovatko ne toimineet vai onko nyt tämän sosiaaliturvamaksun alentamisen kanssa tehty vain miljardien aukkoja valtiontalouteen

ainakaan nyt tässä huonossa suhdannetilanteessa isoille yrityksille ja työnantajille suunnatut tulonsiirrot eivät ole merkittävässä määrin aktivoineet niitä investoimaan tai palkkaamaan lisää työvoimaa

yritykset ovat siis maksaneet rahaa ulos eivätkä käyttäneet sitä uudistumiseen

tämä investointivetoinen politiikka loisi uusia työpaikkoja tukisi vientiä ja elinkeinorakenteemme uudistumista turvaisi ja loisi hyvinvointia tukisi kasvua ja kääntäisi näin myös velkasuhteemme pitkällä aikavälillä laskuun toisin sanoen parantaisi meidän kilpailukykyämme

toivon että tämä puheenvuoro halutaan kuulla myös hallituspuolueiden edustajien taholta

arvoisa puhemies tuossa harakka ilmeisesti minulle vastasi ja varmaan muillekin en tiedä enkä minä halunnut siitä tavoitteita ettei se olisi erittäin tärkeitä se kansalaisten palaute olisi

pelin hurskaasti sanoitte että ei sillä ole merkitystä kuka siitä niinkuin hää itsellensä plussat ottaa kuitenkin täällä on ollut erään toisen edustajantoimesta kovinkin vahvasti sitä uutisointia verkkouutisista voi

mutta totanoin niin tää mun täytyy selittää muistuttaa seinillä on aito vai tietää koko hallituskausiaseita jos vielä perussuomalaisina saatu täällä kaikkea läpi se ei tarkoita sitä ei ole yritetty ihan oikeesti olla mä tiedä miksi krista kiuru sanat opiksi perustamasta teperi tietääkseni nolla yksi kolmasosa siitä hallituksesta mielletään yksin tehdä asioita käsite toisekseen into taannoin niin niin en tosiaan tiedä tästä tiedotteesta sen enempää toinen yhtä kiinnostunut tietämään mistä tässä on kysymys ja vilpittömästi millään pitää korkotasoa emme tiedä mistä siinä kysymys

ja sitten vielä edustaja kiuru krista vastauspuheenvuoroni arvoisa puhemies

mäkinen sai vielä todeta

pitää tietysti on aika erikoista että jos teillä kerran oli jo yksi kolmesta hallituskumppanista joka vain julkisuudessa olleiden tietojen mukaan olisi halunnut korjata ja täällä valtiovarainministeri stuhki kertoo että tässä hallitus oli tosin eivät saaneet tätä läpi isä oli sillä kaksi yksi joten perussuomalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa siltä osin joitten vaa ankieliasema koska olette toiseksi

mutta ette halunneet vaikuttaa siihen että eläkeläisten verotus oli samat asiat palkansaajia se on tietenkin suuri sääli että autoveron alennus on tärkeämpää kuin

ja sen että äkämyskeskustelu tästä lienee että pitää koko tämän likaisen peruutettu vai ei mikä vetää minusta yhtään hallituksen

tarvitaan erikoisia valoja pitääkö sanoa että kykyjensä aidosti kysyä pitääkö tällaista asiaa käsitellä eli sen

hä puhujalistaan edustaja kiuru pauli aika

rahoitusta ja siihen kohdistuvia leikkauksia ensi vuonna esimerkiksi jää kestää uotila kaseteista vaan keskusteltiin esitätte vaihtoehtobudjetissa kolmesataa miljoonaa euroa lisää

vastuuta siitä myy

nyt tässä täydennysesityksessä talousarvioon maahanmuuttoon esitetään lisäystä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja sen lisäksi vieläkin pahempia pääomitetaan satakolme miljoonaa euroa joka sekin

hyvää tarkoitukseen ja ja yritys vai

kannattaa tarkastella mielestäni kokonaisuutena tätä isän edustaja paul

olen unet harmaasta taloudesta muun muassa tänä

jos tämä vain yhden pykälän yhdessä momentissa oleva elefantinmentävä porsaanreikä purettaisiinetu

saataisiin valtion kassaan vähintään miljardieur

se on todella niin iso rähäkkäsi kurdikannattaisi käyttää tein tuosta asiasta viime kaudella lakialoitteen se ei mennyt läpi oppositiosta

on veron tarkastaminen verontarkastajia on maasta vähennetty ja samalla menetetty mittava määrä nimenomaan verotuloja harmaalle taloudelle

tämä asia pitäisi saada kuntoon hän nimittäin viroon ihmisten verovirkailijoiden omien laskelmien mukaan yksi verotarkastaja tienaa vuodessa oman palkkansa

kolmantena asiana otan esille maahanmuuttopolitiikan jossa on paljon tekemistä

ne nyt kultarahaa kannetaan puoli miljardia jotta tämä tästä ongelmasta ja tästä kriisistä selvittäisiin

henkilökohtaisesti pidän todella kummallisena sitä että ihminen joka saapuu vaikkapa huulet kiinni ommeltuina ilman papereita ja lupaa jollekin rajanylityspaikoillenne ja sanoi piesalan sailon asyl tai turvapaikka sää tuosta vain parin vuoden täysylöspidon suomi

onneksi tässä asiassa olemme on saamassa läpi nyt sellaista asiaa että tätä pitkää ja hankalaa prosessia nopeutetaan ja että kolmen tuomarin sijasta käännytyspäätöksen tai epäämispäätöksen loppujen lopuksi voi tehdä kaksi

meidän pitää pystyä tekemään päätöksiä myös pikakäännytyksistä silloin kun tulija on mitä ilmeisimmin matkassa muunnelluin totuuksin ja silloin kun hän tulee toisesta

meidän pitää ottaa ne yhteiset säännöt käyttöön mitä meillä euroopassa on olemassa niiden on uskallettava tehtävä seinillä on vain viisi ja puolimiljoonainen kansa ja tällä hetkellä jo meillä on ennen tätä kriisiä olemme olleet europan neljä

arvoisa puhemies

ei paras maa ottamaan tulijoitavasti tämä pitää muistaa viedä rahat eivät valitettavasti riitä priorisointeja priorisointia on

finanssi ja muussa talouspolitiikassa täytyy löytää tasapaino kotimaisen kysynnän tukemiseksi yli taantuman julkisen talouden velkaantumisen taittamiseksi keskipitkällä aikavälillä sekä talouden kasvun edellytysten kohentamiseksi ja julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä

kempele kempeleen raiskaus on konepellillä hyväksyttävä tällaisten ihmisten tuleminen maahan kekoiljettävä halpamainenjalkainen pitääkö tekijöille antaa kansainvälistä suojelua suomessa näin ollen

pieni ja keskituloisille suunnatut lukuisat kiristykset toimeentulon leikkausten asiakasmaksujen korotusten ja palvelujen heikennysten kautta ovat myrkkyä kysynnälle ja taloudelle matalassa suhdannetilanteessa

nyt meillä perustellaan vastaanottokeskuksia ilmoittamatta siitä poliisille poliisi on kummissaan koska ei pysty resursoimaan sinne koti olisi vaikea resursoida vaikka tietäisikin sen että viran vastaanottokesku

kuitenkin monet toimet kuten nuorisotakuun rahoituksen alasajo työllisyyden hoidon rahoituksen riittämättömyys ja leikkauspolitiikan seurauksena tapahtuva työpaikkojen vähentyminen johtavat työttömyyden kasvuun sen pitkittymiseen ja myös työttömyydestä seuraavien menojen ja velkaantumisen kasvuun

ainoa kestävä tie velkasuhteen alentamiseen on työllisyyden ja kasvun vahvistaminen

ja lopuksi

meidän on pystyttävä kotouttamaan ulosliputettu työ ja meidän pitää pystyä työllistämään omat työttömämme etnisestä taustasta riippumatta tässä kohdassa on oltava ihmisen etusija on annettava suomessa asuviin ihmisiin ja kertokaa minulle miten

erittäin hyvänä pidän sitä että tähän talousrikostutkintaan tuli lisää rahaa ne kuule kuulimme työ ja tasa arvovaliokunnassa asiantuntijaa joka kertoo että yksi henkilö tuo työ

tätä taustaa vasten hallituksen säästöpolitiikka erityisesti koulutuksesta tutkimuksesta ja osaamisesta on näköalatonta ja haitallista

l tuottaa itsensä takaisin mutta sen ylivieska prosenttisesti elikkä sieltä saadaan todella hyvä jyväs hyvää tulosta ja saadaan torjuttua harmaata taloutta

äidiltä kankaanniemi toi esille sen seikan että siitä huolimatta ne varmasti tarvitsemme myös tuomioistuimiin ja syyttäjille lisäresursseja koska sillä olisi saaneet äidin tutki tai totta kai ne myös tulee syyttäjille ja sitä tuomioistuimet tapasin tässä eräänä päivänä erään käräjätuomarin täältä uudeltamaalta kai kovin paljon näitä talousrikosjuttujahan se mitä ei tällä hetkellä tule kauheasti tuomioistuimiin ainakaan hänen hän erotti lisää natossa tuusulassa elikkä epäilen että siellä joko poliisilla tai syyttäjällä on nyt jonkinlainen pussi että sieltä ei päästä eteenpäin todella todella

nämä leikkaukset heikentävät kilpailukykyämme ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia tilanteessa jossa nimenomaan uudistuminen osaamisen vahvistaminen ja luovuuden tukeminen ovat tärkeämpiä kuin aiemmin

ja vaikka mä tiedän että ihmiset ei ainakaan halua keskustella maahanmuutosta vielä kyettävä se tosiasia että vielä esimerkit ajatuksena sateessa saada kolmen miljoonan miljardien jää säästöt niihin menolisäyksiin esineellä menee miljardin vuotuista miljardi vuodessa tähän asiaan ei me syödään sisään jopa paras tapa jolla

useaan kertaan tänään siitä millaista keinoista työllistä lisää muna ja testasi miten autetaan niitä ihmisiäkään avun tarpeessa ja kuinka me sitten hoidetaan se ongelma ettei ettei mitään ihmisen oikeesti avun tarpeessa vie sitä jää rasittamaan

enää kaikki ihmiset on tärkeitä mutta se täytyy huomioida meille meidän on mahdollista ottaa tänne kymmeniä kymmeniä kymmeniätuhansia ihmisiä ja mä haluan auttaa niitä ihmisiä tai avun tarpeessa mutta elvis ja kasetit ja ehkä niitä kuten kai ne toisiaan miten ongelma tässä kivi taskuun eli eri asioista ja me olla tämmösen vastasi varsin vaikeissa taloudessa tilanteessa ja sinne pikakäännytykset olisi pois mikä on ase

iso kuva talouden ja yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseksi ilmastollisesti ympäristöllisesti ja luonnonvarojen käytön näkökulmasta kestäväksi kuitenkin hallituksen politiikasta uupuu tosin minun mielestäni uupuu politiikasta ylipäätänsä

arvoisa puhemies

se ei tarjoa keinoja kotimaisen ostovoiman ja kysynnän tukemiseksi velkaantumisen taittamiseksi kasvun edellytysten kohentamiseksi tai työllisyysasteen nostamiseksi

kiinan arvoisa rouva puhemies

jo tällä tavalla ei päästänyt pälkähästä aikoinaan veron rahoja ulkomaille piilottaneita ja sitä ryhtyi itse tekemään katumusharjoituksia ja katumuspäätöksiä kuten täällä on tuotu esille erittäin hyvä juttu että eläkeläisten

sdp on tarjonnut useita keinoja näihin tavoitteisiin vastaamiseksi

jos todella nämä leikkaukset ovat teille niin kipeitä niin vaikeita ettekä niitä haluaisi tehdä niin minkä takia sitä potentiaalista kasvua ja sen kautta lisääntyneitä tuloja ei käytettäisi sitten näiden leikkausten perumiseen

leikkaus peruutettiin eläke korvauksien leikkauksia puolitettiin harmaan talouden

ohjelma kiiski on aivan pöyristyttävää mikäli tämä eläkeläisten asumisen tuen leikkauksen peruminen nyt sitten paljastuukin jonkinlaiseksi huijaukseksi että johanna haitta on kuitenkin heidän taskustaan sitten jollakin muulla tavalla vähän rahaa voi siirtää vaatii todella selvitystä hyvin päätti kaikki

turvapaikanhakijoiden tilanne niin hesse on sellainen joka tulee rasittamaan meidän julkista talouttamme ja mitä paremmin

ohjaamme etsitään pienemmäksi kokonaiskustannukset pitemmälläaikaa välillä jää ja pystytään myöskin saamaan niitä positiivisia mahdollisuuksia näkyviin ja kansantaloudellisia myönteisiä vaikutuksia jos asia oikein

näin tässä on julkisen talouden suunnitelman ja tulee selontekokeskustelussa todettiin että valtiovarainvaliokunnan mietinnössä oli myöskin kohta jossa todettiin että hän on kun nämä monia europa union jäsenmaita ylirasittaa erityisesti nää turvapaikkaa kiertää nyt tilanne ei pidä myöskin näissä emu kriteereissä elikkä joustomekanismeissa oli alijäämäkriteeristä muun muassa j huomioida tällainen poikkeuksellinen

äidit ja muutoinkin niin että olen sitä mieltä että sun pitäs olla aktiivisempi vaikuttamaan siitä että nämä kriteerit jotka aikoinaan hyvin sattumanvaraisesti pää tuli varsinkin tämä kuusikymmentä prosenttia bruttokansa päätuotteista ja julkisen talouden velkaantumiskriteeri ei sille mitään taloustieteellistä tai mitään muuta perustelua ollut oli silloin kun euroalue muodostettiinisi oli sattumalta silloin keskimääräinen velkaantui tulkinta on velkaantumisen aste ja samaa eli ketä maalia kiitteli kimeästi niin että pitää jalat ja niiden toimivuutta ja imi viitta tietämistään nettovelka bruttovelka käsitteeseen uskon että tää julkisen talouden arviointineuvosto joka on valmistelemassa seuraavaa raporttiaan tulee käsittelemään myös tätä kysymystä koska suomen kannalta katsottuna olisi huomattavasti tarkoituksenmukaisempi ja myös oikeudenmukaisempi tapa käsitellä liitto päähineiden nettoa velka astetta kun bruttovelka astetta koska olemme niput ovat aiemmin täällä totesin seitsemänneksi vähiten velkaantunut maa ja meillä oli kesä viiskymmentä rosen

vähemmän julkista velkaa bruttokansantuotteeseen kun menimme saksassa yli tuhattaitu nettovelalla mitattuna julkisen talouden velka on kakskytviis prosenttia yli bruttokansantuotteen elikkä ei pidä rohkasta myöskin hallitusta tältä osin käymään tuollailta salaa keskusteluja tämä ei saa tästä tulee tuota parempaa toivottavasti näitä katumus harria ja harjoituksia tulee hallitukselta lisää ja täällä puhuttiin myöskin opetukseen ja yliopistoihin kohdistuvista leikkauksista niin erityisen kiireellistä on nyt saada seuraava katumuspäätösmäistä yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen leikkauspäätösten peruuttamisesta ainakin pahin pahimmilta osin muilla esimerkiksi saab teki kompensaatio on väärä kuristaminen ainoastaan tee valtaosalta helsingin yliopisto on hyvin pienestä osalta yli miljoona osalta sitten muualle niin tämä on ihan kohtuutonenkin yliopiston osalta ja tuin katumusharjoitusta pikaisesti

edustaja mäkelä

r r

ivon itselleni tekisin esityksessä tämä on yksi niitä harvoja ja johanna hankonen pistimme nyt satsaamaan vaikeina aikoina voisi ministeri pakko leikata koska olemme taloudellisesti vaikeassa tilanteessa

viinipäätetä aktiivisesta katumisesta ei päätetä eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruuttamisesta mistään näistä ei päätetä oppositiosta sille mitään vaikutusta mitä te sanotte

mika mät alle nyt vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kannattaa nyt panostaa nimenomaan koulutukseen ja osaamiseen ja myös sen vuoksi minä haluaisin tietää millä millä mittareilla te osoitatte että edellisen hallituksen jos halutaan välttämättä tätä peruutuspeilipeliä

mittari takia että olemme kurjistaneet yksittäisten kansalaisten

pr mies tai keskustelu lähti täällä salissa liikkeelle siitä että edustaja heikkinen korosti tätä pyytää tuomaan omaa vastuuta ja sitä on liikunnan ja muun tämmöisen aktiivisuuden kautta myös syrjäytymisvaarassa olevista lapsista pitää huolehtia heidät pitää saada päiväkoteihin kouluihin palveluiden piirin

noin sadalla eurolla ei

nuoria ei voida ajatella niin että kumeran elintason kokoinen nousee meidän pidä jättää syrjäytymään vaan heille pitää tarjota palveluita

armas

tuntuu että salissa imudicon märän villaista summista tässä puhutaan kun lait ja herätellä ihmisiä kriisitietoisuuteen taloutemme kilpailukykymme

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa meidän pitää myös luoda uskoa tulevaisuuteen ja taloudellinen tilanne meillä on maahanmuuttajien valtava vyöry tänne kiitos sen että vanhat huoleton tulevaisuuden näkymiä siitä mistä uutta kasvua voi tulla niko hovista ikkunoista niin meillä on nyt tämä tilanne meidän on syntyä

niin kotimaiset kuin kansainväliset taloustieteilijät ovat varoittaneet suomea siitä kyllä kärsisi tänä pienituloisimmat eniten että varhaiskasvatukseen ammattikoulutukseen korkeakoulutukseen tutkimukseen ja innovaatiojärjestelmään kohdistuneet leikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja ne tulevat pitkällä aikavälillä maksamaan paljon